pankkien pääomittamisen välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä

ja puhuttiin siinä siitä onko mahdollista että yksityiset pankkien omistajat ovat valmiit sen tekemään riskien ollessa suuret tulemaan pääomittamaan enemmän ja enemmän

no voin minä tietysti lopettaakin mutta minä ehkä tulin siihen että tämän esityksen yksi tarkoitus on myös heikentää eduskunnan valtaa

kun täällä suuret ryhmät ajavat vahvempaa parlamentarismia niin se ei ole sitä että eduskunnan valtaa säädetään koko ajan virkamiehille eikä se ole sitäkään että täällä ei saa puhua sydämensä pohjasta

valtion vakuusrahasto rakennettiin meille sitä varten valtion vakuusrahasto rakennettiin meille sitä varten se oli se instrumentti mitä meillä käytettiin

eli valtiot mukaan pääomittamaan näitä pankkeja ja samalla kun ne tulevat mukaan pääomittamaan totta kai ne samalla tulevat sillä siivulla myöskin omistamaan näitä pankkeja

euroalueella suomen mielestäni pitää voimallisesti ajaa tätä linjaa ja panna tätä kautta jo ennakollisesti vastuuseen ne valtiot jotka ovat sallineet omien pankkiensa hölmöjä sijoituksia vuosien ja taas vuosien ajan

meidän varsinaisen ein tälle sitten esittää virallisesti meidän valtiovarainvaliokuntaryhmän puheenjohtaja mutta me emme kaiken kaikkinensa tätä esitystä hyväksy

hän myös huomautti että korkeimman oikeuden tehtävänä ei ole korjata yksittäistapauksia vaan keskittyä hyviin ennakkotapauksiin

sen tehtävänä ei näköjään myöskään ole purkaa tuomioita lukuun ottamatta tätä kari uotin tapausta

se tehtiin mutta ei tehty kun toimittaja sai sananvapaustuomion joka todettiin euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vääräksi

sitä korkein oikeus ei purkanut vaikka minä tein tästä monta kyselyä ja yhden kantelunkin sinne

vaikka sananvapaus on tärkeä asia niin tästä huolimatta pidän internetiä sananvapauden roskatynnyrinä sikolättinä

vaikka näin olen kirjoittanut blogiini ja olen tätä mieltä niin siitä huolimatta en ole valmis rajoittamaan internetin sananvapautta

sen sijaan olen valmis siihen että siellä olevat tappouhkaukset tutkitaan

se on aina siis

nämä kaikki fortumit ja nesteet ja vattenfall kaikki mitkä ovat tämmöisiä perusarvoja ja siihen liittyviä toimintoja ja energiatarpeita niin valtio on vielä omilla yhtiöillään niin kuin tiedetään fortum ja surulliset jutut joka paikasta mennyt pilaamaan tavallaan tämmöisen luonnollisen normaalin hartaus sanasta tulee harrastuksellisuuden

seurat ovat menneet niin pahoiksi tässä elitismissään että jos vähän viinalle haiskahtava isä tulee joskus harjoituksiin aamulla tai jotain muuta niin muut jo nyrpistävät nokkaansa ja kaikkea

niin näistä diginatiiveista puolet käyttää näitä vempaimia erittäin pinnallisesti tiedon käsittelyyn ja viihteeseen ja tämä asettaa sitten opettajille ohjauksen ja neuvonnan ja osallistumisen kautta huikeat haasteet

siis tämä on mennyt täysin jonkunlaiseksi tässä viime aikojen suomessa jopa semmoiseksi että se pyrkii jotenkin kieltämään harrastamisen

siitä on tullut jotain pätemistä näyttämistä ja jonkunlaista niin kuin pinnallista ylpeilyn aihetta enemmänkin kuin mikä sen todellinen luonto on

paikaltani varasin

sen takia tässä lakialoitteessa tavallaan palautetaan tämä just siihen luonnollisimpaan tavallaan jopa yhteiskunnallisestikin ansioikkaampaan juttuun että annetaan niille mahdollisuus joilla on aikaa ja takuulla halua ja ennen kaikkea tarvetta päästä purkamaan sitä kompleksiaan siitä ympäristöstä missä on ollut

täällä hallituspuolueet esittelevät yleensä puheenjohtajan toimesta aina mietinnöt ja opposition vastalause jää sitten niin sanotun normaalin puherajoituksen piiriin

tämä ei ole valtiopäiväjärjestyksen mukainen tapa

ne toimet siis mihinkä hallitus nyt ryhtyy tähtäävät siihen että näitä ongelmakohtia mitä erityisesti rahoituksessa on vientialoilla helpotetaan mutta myöskin kotimarkkinoilla niitä helpotetaan

kotimarkkinoillakin on paljon sellaisia yrityksiä jotka täällä toimivat perimmältään pohjimmiltaan kannattavalla tavalla mutta kun näiden yritysten vakuusarvot ovat en nyt sano romahtaneet mutta tulleet erittäin radikaalisti alas ne yritykset eivät saa normaalista rahoituslähteestä rahaa niin kuin aiemmin saivat joko investointeihin tai edes käyttöpääomatarpeisiinkaan

tämän lisäksi sitten myöskin itse rahasta on pulaa kun niin kuin sanottu ulkolaiset rahoittajat ovat täältä paenneet kotimaiset rahamarkkinat ja rahoittajat ovat täällä markkinoilla mutta niitten keskinäinen luotonanto luottamus toisiinsa ei pelaa

sen jälkeen se edelleen luototetaan pankkien kautta vientiluoton kautta sillä tavalla että finnvera antaa takuun kun sitten se rahoituslaitosten kautta edelleen menee niille yrityksille jotka tarvitsevat sen esimerkiksi nimenomaan viennin tarpeisiin

näitten tällaisten taloudellisten aikojen oloissa myöskin monien sellaisten hyvien aihioiden jotka syntyvät innovaatiopolitiikan eri aktiviteeteista tarvitseman pääomarahoituksen eli oman pääoman ehtoisen rahan saanti on vaikeutunut ja vaikeutumassa

kertokaa myös minulle mikä kohta siitä puheesta jossa käsitellään natoa jollain tavalla poikkeaa suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon nato käsittelystä

näiden lisäksi vielä niin kuin ministeri katainenkin täällä mainitsi aluekehitysrahoja ollaan lisäämässä tekesin resursseja ollaan parantamassa mutta ajan puutteen vuoksi en niihin nyt tässä yhteydessä enempää kajoa

jos katsoisitte tarkkaan niin huomaisitte varmasti että siinä käytetään täysin samoja sanoja

laakso tekisi pienen kansainvälisen katsauksen

kertokaa minulle yksikin sellainen haastattelu jossa olisin loukannut jompaakumpaa osapuolta oli sitten kyseessä georgia tai venäjä

kaikki nuo kohdat nimenomaan tähtäävät sen orastavan vaaran voittamiseen mikä on syntymässä siitä että yritysten rahoitushuolto ei toimi vakuudet menevät alaspäin ja sitä kautta ongelmat ovat vastassa

antakaa minulle yksi esimerkki siitä kritiikistä jonka olisin jommaltakummalta saanut paitsi eräältä etyj virkamieheltä tässä toiminnassa

valitettavasti tosiasia on se että saimme aikaiseksi tulitauon viiden päivän aikana ja se tulitauko pitää edelleen

eli sitä pitää tavalla tai toisella hioa

se oli siinä

tämän työn osalta

nyt tuli lähtö kuten puhemies toteaa

puhemies

reach ja biopolttoaineet edustaja pekkarinen pysyvät edelleen kansallisessa lainsäädännössä eivät muutu tämän sopimuksen myötä

viimeinen huomio

minun mielestäni ukrainan kriisin taustaa vasten edustaja kauma on erittäin hyvä että myös energia on näiden vapaakauppaneuvottelujen listalla koska yhdysvalloista on tulossa energiapolitiikassa omavarainen ja ehkä me eurooppalaiset tulemme siitä myös sitten pitkässä juoksussa hyötymään

eli minun mielestäni on parempi että me otamme tänne vähemmän turvapaikanhakijoita ja takaamme tänne tuleville ihmisille hyvät edellytykset kielikoulutukseen muuhun koulutukseen työhön ja ihmisarvoiseen elämään kuin että me levitämme kätemme otamme tänne enemmän ihmisiä kuin mitä meidän prosessimme sietävät

eli otetaan vähemmän turvapaikanhakijoita annetaan heille ihmisarvoisen elämän ja menestymisen edellytykset suomessa mieluummin kuin että otetaan enemmän ja jätetään nämä ihmiset syrjäytymään oman onnensa nojaan

ja väitän että kun näin toimittaisiin myös kansalaisten yleinen luottamus meidän turvapaikkapolitiikkaamme kohtaan olisi paljon vankempaa

hyvä

mutta jos nyt sitten päätän kuitenkin puheenvuoroni tähän

rehn puhui näistä aluejaoista keski pohjanmaan tilanteesta niin todellakin olemme loogisesti tässä uudistuksessa noudattaneet sitä linjaa että maakunnan tahtoa kuunnellaan nimenomaan tahtoa siitä missä kokonaisuudessa ja millä joukolla tätä aluekehittämistyötä jatkossa halutaan tehdä

joo kysymys joka koski voimassa olevaa yliopistolakia

se on niin tuore se on itse asiassa ollut vuoden voimassa joten en minä nyt ensi töikseni lähde sen autonomiapykälää korjaamaan

se oli viime hallituksen aikana tehty päätös ja se on nyt sellainen

otan haasteen vastaan seuraavaa vuotta varten

mutta arvoisa puhemies elävä esimerkki tämän päivän nuorisourheilusta ja liikunnasta

on kaksi nuorta

toinen erittäin lahjakas poikanen pelaa jalkapalloseurassa ja veljensä pari vuotta vanhempi ei ole niin urheilullinen ei niin liikunnallinen mutta molemmilla erittäin suuri halu harrastaa liikuntaa

tämän päivän logiikka vain toimii niin että se kilpaurheilupainotteisuus esimerkiksi jalkapallossa on jo tuossa lapsi ja poikaurheiluiässä sen mittainen että nämä hyvät nämä lahjakkaat imetään sinne kilpailutoimintaan hyvin innokkaasti

näille toiminnoille löytyy vielä rahoittajiakin mutta se iso juttu mielestäni on kuitenkin tämänkin päivän keskustelun ration kannalta kuka pitää huolen niistä jotka eivät ole sitä lapsi tai nuorta porukkaa joka on niin kuin menossa kohti huippua joilla on halu harrastaa halu sitä kautta enemmän tai vähemmän tiedostetusti pitää omasta kunnostaan huolta halu olla kivan harrastuksen piirissä mutta kun sekin maksaa ja kun sille välttämättä ei löydy nyt sitten maksajaa

arvoisa puhemies

minun kysymykseni tavallaan tai ehdotukseni tai ideani pohdinta oikeastaan ministerinkin kuullen on voisiko olla niin että nykyisissä urheilun ja liikunnan erityisesti nuorisourheilun ja liikunnan julkisen tuen järjestelmissä tähänastista enemmän huomioitaisiin sellainen seuratyö jossa tehdään työtä nimenomaan näitten tällaisten harrastusviritteisesti asennoituneitten nuorten ei niin välttämättä huipulle yltävien lahjakkaitten nuorten mutta liikunnasta pitävien ja sitä kautta itselleen hyvän tulevaisuuden rakentavien nuorten eteen

tämäkin tarvitsee rahaa koska niitten seurojen vetäjiä niitten jonkunlaisia sanoisiko trainereitakin tarvitaan myös se osa urheilusta ja liikunnasta tarvitsee rahaa

onko ministerin mielestä tämä puoli nuorisoliikunnasta ja urheilusta huomioitu riittävän vahvasti

mitä vielä tulee tähän velan määrään on ihan totta että suomessa velan määrän kasvu on ollut tänä vuonna ja viime vuonnakin jo aika suuri ja tulee olemaan ensi vuonna aika suuri